näiden päätösten valmistelun aikana niin euroopassa kuin suomessa on käytetty paljon puheenvuoroja myös siitä että kreikan pitäisi antaa nyt kaatua

on mielestäni kuitenkin tärkeää muistaa että tässä ei ole kysymys ikään kuin mistä tahansa ikään kuin täysin vapaasta dialogista vaan kyllähän on kysymys ikään kuin meidän puoleltamme siitä että emme hyväksy sitä että sotilaallisella voimalla krim on otettu haltuun

tämä on hyvä ajatus vihreä eduskuntaryhmä kannattaa sitä

ja kysyjän kysymys tuntui myös itse asiassa vähättelevän niitä aktiivitoimenpiteitä joihin nimenomaan on satsattu eli siihen että ihmiset ovat palkkatuetussa työssä tai saavat työvoimapoliittista koulutusta

olisi hyvä että keskuspankilla olisi nykyistä tasapainoisempi mandaatti ja suomessa on hyvä saada käsitys mandaatin muuttamisen erisuuntaisista vaikutuksista

ymmärrän näitä puheenvuoroja siinä valossa että nyt vaadittu voimakas sisäinen devalvaatio on todella vaikea joidenkin mielestä jopa mahdoton tehtävä

selonteossa todetaan että työ ja elinkeinoministeriön rooli toimintameno määrärahojen jaossa ei tällä hetkellä vastaa ely keskusasetusta ja on siten aiheuttanut ristiriitoja ely keskuksia ohjaavien tasojen välille

eli kysymys ei ole ikään kuin siitä että vaihdetaan vain tässä nyt mielipiteitä vaan meillä täytyy olla tähän asiaan kanta

mutta olisi myös hyvä että näiden kaatumista kannattavien puheenvuorojen käyttäjät realistisesti avaisivat sitä mitä heidän vaihtoehtonsa tarkoittaisi

sairauksien osalta meillä on erityinen järjestelmä työvoiman palvelukeskukset joissa nimenomaan on läsnä eri viranomaisia ja joista ihmisiä ohjataan terveyspalvelujen piiriin silloin kun heillä on sellaisia sairauksia jotka estävät heitä käytännössä tekemästä työtä

vihreät muistuttavat tässä kohtaa kahdesta asiasta

nuorten työttömyyden osalta uskon että niillä päätetyillä toimenpiteillä ja eduskunnan vähän aikaa sitten hyväksymillä määrärahoilla nuorten työttömyyden kasvun saamme taittumaan

mutta olen itse sitä mieltä että kuitenkin venäläisten parlamentaarikkojen ulossulkeminen kokonaan euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen työstä olisi ehkä tässä kohtaa ikään kuin ylimääräinen toimenpide ja se tehokkaampi politiikka suhteessa venäjään tapahtuu muilla tavoin

mitä tarkoittaisi kreikkalaisten kannalta että julkisella sektorilla ei olisi varaa maksaa palkkoja tai miten varsinainen devalvaatio hyödyttäisi yhteiskuntaa jossa ei ole vientiteollisuutta ollenkaan

arvoisa puhemies

vihreä eduskuntaryhmä kannattaa ehdotusta jonka mukaan aluehallinnon virastoille tulee määrittää talousarviossa hallinnonalakohtaiset henkilöstö ja määrärahapuitteet jotka ministeriöt neuvottelevat ja eduskunta hyväksyy

sen lisäksi tarvitsemme sitä aktiivista yhteistyötä jota teemme työmarkkinajärjestöjen kanssa jotta talous kääntyisi kasvuun siten että ihmisiä palkataan niissä näkyy tämä kysymys on loppuun käsiteltynä se seuraa kysymyksiä lisää

minä kyllä otan tämän edustaja pekkarisen kritiikin vakavasti ja toivon että koko hallitus ottaa sen vakavasti

kreikka ei ole meistä niin kaukana että voisimme vain unohtaa sen ja palata joskus vuosien kuluttua uutisiin joissa sanotaan että talous elpyy hitaasti

esimerkiksi rikkirajoitukset on säädetty kansainvälisessä merenkulkujärjestö imossa ja ne ovat voimassa vaikka silppuaisimme ja kompostoisimme koko kuuluisan rikkidirektiivin

vihreä eduskuntaryhmä tukee hallitusta sen päätöksessä osallistua kreikan hallittuun velkasaneeraukseen ja toisen lainaohjelman rahoittamiseen

toinen asia koskien ukrainaa

uskon että euroopan neuvostolla on paljon annettavaa siihen tilanteeseen missä ukraina nyt on

emme tietenkään voi muuttaa kivihiilen maailmanmarkkinahintaa tästä vaan mutta voimme tehdä sellaisia toimenpiteitä joilla parannetaan ennen kaikkea kotimaisen biomassan metsäenergian asemaa tässäkin tilanteessa ja kyllä niihin olisi nyt syytä ryhtyä muuten edustaja pekkarinen saa meitä vihreitäkin haukkua

aluehallintouudistus on herättänyt laajaa keskustelua ja pelkoja valvonnan riippumattomuudesta

menojen leikkaaminen tulojen tasolle ei riittäisi vaikka esimerkiksi opetusministeriön kaikki määrärahat yliopistosta peruskoulujen valtionosuuksiin jäädytettäisiin

komission ehdotus on hyvä pohja keskusteluille

talvivaara on esimerkki siitä että ainakin joku osa näistä uhista on toteutunut

uskon myös että suomen valtuuskunta eri poliittisissa ryhmissään varmasti tulee tekemään parhaansa jotta työ ukrainan perustuslain uudistamiseksi ja ukrainalaisen yhteiskunnan uudistamiseksi saisi kaiken sen avun mitä se todellakin tarvitsee jos ajatellaan ikään kuin hyvän ja demokraattisen yhteiskunnan toimivia rakenteita

päästötavoitteen tulisi kuitenkin nousta esitetystä jos haluamme olla oman lupauksemme mittaisia

vihreän eduskuntaryhmän mielestä on tärkeää että ympäristövalvonnan riippumattomuus turvataan jotta kansalaisten luottamus kykyymme huolehtia yhteisestä ympäristöstämme säilyy

suomessa on ollut ymmärrystä yhdelle sitovalle päästötavoitteelle ilman uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden omia tavoitteita

kuten pääministeri totesi hallitus on sitoutunut vastaamaan taantumaan niin että huolehdimme niistä joille taantuman vaikutukset tuntuvat kipeimmin

kansalaisten on voitava luottaa viranomaisten riippumattomuuteen ja siihen että ympäristöviranomaiset käyttävät kaikkia käytettävissä olevia keinoja ympäristövahinkojen estämiseksi

kysyjä on nimenomaan oikeassa siinä että tarvitaan sopiva reitti jossa ihminen joka on ollut pitkään työttömänä ja jolla on ollut ehkä esimerkiksi erilaisia sairauksia pääsee takaisin työelämään

me viemme uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisuja

näin totesi ministeri ville niinistö vastaanottaessaan talvivaara selvitystä

euroopan neuvostolla on tässä kohtaa varmasti paljon annettavaa ja uskon että valtuuskunta tulee tässä asiassa olemaan aktiivinen

tähän vihreä eduskuntaryhmä yhtyy

vihreä eduskuntaryhmä pitää velanottoa perusteltuna mutta katsoo että velkaa otettaessa on hyvä olla näkemys myös sen takaisinmaksusta

arvoisa puhemies

sitten se kolmas asia jonka halusin nostaa tässä kohtaa esille

järjestösektori on mukana näissä hankkeissa hyvinkin paljon ja sitten meillä on tietenkin erilaiset palkkatuet joissa kunnat tai yritykset saavat tukea siihen että he palkkaavat pitkään työttömänä olleen

tulevaisuuden ikääntyvässä suomessa talous tulee kasvamaan totuttua hitaammin ja velan lyhentäminen tulee olemaan vaikeampaa kuin aikaisemmin

kertomuksessa käsitellään sitä työtä mitä euroopan neuvostossa on tehty kun on arvioitu taloudellisen kriisin sosiaalisia vaikutuksia sitä millä tavalla säästöpolitiikka ja leikkaukset ovat vaikuttaneet eri väestöryhmiin ja pohdittu sitä millä tavalla myös taloudellisesti tiukoissa olosuhteissa tulee tehdä sellaista politiikkaa joka turvaa ihmisten ihmisoikeudet myös sosiaaliset oikeudet

ei suomi olisi yksin saanut aikaan kosmetiikan eläinkoekieltoa

tällä hetkellä meillä ministeriössä tehdään välityömarkkinastrategiaa jossa käydään läpi koko tämä meidän erilaisten hankkeiden ja toimenpiteiden kirjo

yhtenä johtotähtenä tämän strategian työstämisessä on se että nimenomaan yrityskenttä halutaan mukaan työllistämään pitkäaikaistyöttömiä koska tämä tarjoaisi sitten näille henkilöille myös ehkä parhaat mahdollisuudet päästä avoimille työmarkkinoille

menojen leikkauksia hallitus ei pitänyt mahdollisina aikana jolloin hyvinvointivaltion suojaverkkoja tarvitaan kipeämmin kuin muina aikoina

arvoisa puhemies

näistä erilaisista malleista joissa myös yrityskenttä on mukana parhaita käytäntöjä sitten monistetaan ensi vuoden aikana

ole aktiivinen käy avointa keskustelua osallistu vaikuta ajoissa kuuntele myös muita

tämähän on tematiikka jonka myös suuri valiokunta nosti mietinnössään esille kun se reagoi hallituksen eu selontekoon

myös tässä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa kuluttajien perusoikeudet totta kai pätevät

joudumme käsittelemään seuraa kysymystä nopeutetussa aikataulussa en voi myöntää visakysymystä kysymyksen esittäjälle edusti

suomen nykyinen hallitus on sopeuttanut julkista taloutta on tehnyt säästöpäätöksiä

tässä tilanteessa se on tarkoittanut ennen kaikkea sitä että kuluttajilla on oikeus myös lentoyhtiöiden puolelta riittävään informaatioon ja oikeus välttämättömään huolenpitoon

mitä paremmin siinä onnistumme sitä vähemmän on myöhemmin paineita palata muihin vaihtoehtoihin menojen leikkauksiin tai veronkorotuksiin

sen lisäksi on kysymys siitä että kuluttajalla on joko oikeus saada matkan hinnasta itselleen palautus tai sitten mahdollisuus matkan järjestämiseen uudelleenreitityksen avulla

silloin toivottavasti jo näemme millaiselle kasvun uralle taantumasta on päästy ja voimme myös arvioida päätöksiä työurien pidentämisestä ja sen puremisesta

työpaikkojen syntymiseksi totta kai tarvitaan uusia yrityksiä ja olemassa olevia menestyviä työllistäviä yrityksiä

arvoisa puhemies

näyttää siltä että vaikeimmat kysymykset liittyvät nimenomaan tähän uudelleenreititykseen ja siihen mikä on kuluttajan oikeus tai onko oikeutta siihen majoitukseen jota on ollut uudelleenreitityksen aikana

arvoisa puhemies

itse uskon siihen että silloinkin kun julkista taloutta sopeutetaan on aina monia vaihtoehtoja tehdä se

kuten totesin jo aiemmin näiden sanktioiden muuttaminen ei ole tällä hetkellä hallituksen asialistalla se ei ole osa sen ohjelmaa ja työtä tämän asian parissa ei ole meneillään

arvoisa puhemies

ahde siteerasi hieman tarkemmin kuin ed

neljän kuukauden koeaika omasta mielestäni tuntuu siltä on jollain tavalla vähän alikäytetty järjestelmä tällä hetkellä

on tärkeää huolehtia siitä että veropohjaa laajennetaan ja veroja kerätään riittävästi

suomessa kuluttajaviranomainen ja finnair tulevat käymään keskustelua korvauskäytännöistä

sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa voidaan tehdä taloudellisesti hyvin erilaisissa olosuhteissa ja meidän täytyy kaikkien työskennellä sen eteen että tämä sosiaalinen peruskirja tulisi ratifioiduksi ja että sitä myös valvottaisiin kaikkialla euroopassa

on totta että minkäänlaisten muutosten tällaisiin pelisääntöihin täytyy tulla kaksikantaisista pöydistä sillä tavalla että niistä on voitu sopia työmarkkinaosapuolten kesken

verotuottoja voidaan mielestämme kasvattaa kulutuksen verotusta kiristämällä kiinteistöveron osuuden kasvattamisella ja pääomaverojen maltillisella lähentämisellä kohti työn verotusta sekä käymällä kriittisesti läpi erilaisia poikkeuksia ja huojennuksia joita verojärjestelmässämme on paljon

luulen että monet meistä erilaisissa rooleissa ovat työllistäneet ihmisiä ottaneet ihmisiä töihin ja katsoneet sen alkuvaiheen millä tavalla ihminen oppii työssään millä tavalla ihminen viihtyy töissään miten työnantaja ja työntekijä sopivat yhteen

komissio on todennut hyvin yksiselitteisesti että erityisesti tämä oikeus informaatioon ja huolenpitoon joka tapauksessa on voimassa

erityisesti kun ajattelemme tästä kymmenen vuoden perspektiivillä eteenpäin tilannetta jossa ikärakenteemme takia eläkkeelle siirtyy hyvin suuri joukko ihmisiä tämänkin työttömyyden nousun jälkeen me tulemme luultavasti melko nopeasti joidenkin alojen osalta olemaan tilanteessa jossa pikemminkin työvoimasta on niukkuutta

ja joka tapauksessa niin kuin tässä keskustelussa on ollut esillä lakko oikeus on vahva perusoikeus ja siihen millään hallituksella ei ole mahdollisuuksia puuttua

sen jälkeen kun stora enso viime syksynä ilmoitti lopettavansa summan ja kemijärven tehtaat pääministeri nimitti työryhmän pohtimaan metsäteollisuuden tulevaisuutta

vaikka tilanteet ovat joissain maissa parempia kuin joissain toisissa niin meillä on kaikilla itse asiassa tekemistä sen eteen että myös koulutukselliset taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet toteutuvat

ainakin oma kokemukseni on se että neljässä kuukaudessa sekä työnantaja että esimies että työntekijä aika hyvin näkevät missä mennään mitkä ovat edellytykset jatkaa työsuhdetta

arvoisa puhemies

mutta on toinen kysymys se millä tavalla ylipäätänsä työmarkkinoilla neuvotteluvälit toimivat miten pelisääntöjä noudatetaan miten hyvät yhteistyösuhteet ovat voimassa

tuon komitean työn pohjalta osin muuten sosiaaliturvaa parannettiin päivärahoja nostettiin mutta siinä mielessä kuin alun perin tarkoitettiin sosiaaliturvan periaatteita ei onnistuttu uudistamaan

tapahtumat ukrainassa ja venäjän toiminta ukrainassa ovat varmasti sellaisia jotka antavat meille turvallisuuspolitiikassa vielä pitkään päänvaivaa

joillekin se on taloudellisesti aika vähän kannattavaa heidän elämäntilanteeseensa suhteen mutta yleensä ihmiset joka tapauksessa haluavat tehdä töitä

arvoisa puhemies

eduskunta säätäessään lakia vähittäiskaupan aukioloista nimenomaan esitti tahtonaan että pienten kauppojen ei tarvitsisi olla kauppakeskuksissa auki sunnuntaisin

on totta kai hyvä asia että hallitus on yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa ryhtynyt toimiin aika laajoihin toimiin siitä että me voisimme löytää yhteisiä ratkaisuja suomen talouden ongelmiin ja talouden tulevaan kasvuun

enemmänkin ajattelen että olisi hyvä yrittäjien keskuudessa työnanta jien keskuudessa levittää sitä tietoisuutta että koeaika todellakin on koeaika ja neljän kuukauden jälkeen työsuhdetta ei ole pakko jatkaa jos näyttää siltä että edellytyksiä menestyvälle työsuhteelle ei ole

osittain kysymys on siitä millä tavalla euroopan unioni pystyy toimimaan yhtenäisesti jäntevästi ja lujasti silloin kun on kysymys ulkopolitiikasta

ei emme tarvitse työttömyyttä vaan tarvitsemme elvyttäviä investointeja ja hyvää työvoimapolitiikkaa jotta tämänkin taantuman aikana ne yritykset joilla on mahdollisuus rekrytoida pystyisivät rekrytoimaan ihmisiä

hakiessaan töitä työtön tekee viranomaisten kanssa työllistymissuunnitelman jossa käydään läpi se millä tavalla hän näitä töitä hakee

ympäristö ja energiaverojen ykköstavoitteena on ympäristökuormituksen vähentäminen mutta esimerkiksi liikenteen ympäristöveroilla on myös merkittävä fiskaalinen rooli

tarjoaako ahon raportti riittävästi eväitä siihen että metsästä saatavasta raaka aineesta elävä teollisuus monipuolistuu ja että uusia menestystarinoita löytyy

osa niistä on ollut rohkeita ja ne ovat myös lisänneet oikeudenmukaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa mutta isojen uudistustensa kanssa tälläkin hallituksella on vaikeaa

tämä on lainsäätäjän tahto ja sillä tavalla

mutta kuten edellisissä kysymyksissä tuli ilmi kysymys on myös siitä millä tavalla varaudumme tämän päivän sotilaallisiin uhkiin

siinä suunnitelmassa käydään läpi myös ne muut vaihtoehdot esimerkiksi se näyttääkö tilanne siltä että henkilön kannattaa hankkia lisäkoulutusta

tässä yhteydessä päähuomio on nimenomaan taloudessa ja työllisyydessä hyvinvointimme turvaamisessa ja tämä on tietenkin sitten yksi foorumi jolla voidaan keskustella myös muista asioista

hyvä puoli nykyisessä tilanteessa on se että esimerkiksi jopa yritysten yhteishankintakoulutusta kysytään koko ajan tässäkin tilanteessa

osana valmisteilla olevaa verouudistusta tulee olla sen että käydään kriittisesti läpi kaikki ympäristökuormituksen kannalta merkittävät tuet ja vähennykset joita vielä on hyvinkin paljon

tämän suunnitelman yhteydessä on totta kai hyvä käydä lävitse myös se millä tavalla sitten etuisuudet missäkin kohtaa käyttäytyvät mitä lainsäädäntö niistä sanoo

minkälaista pohdintaa puolustusvoimissa ja puolustusministeriössä tällä hetkellä käydään sen osalta mitä meidän tulisi oppia näistä viimeaikaisista konflikteista ja onko sellaisia asioita joissa voimme joustavoittaa ja parantaa omia toimintatapojamme ja varautumistamme

mutta luulen että sielläkin keskeisintä on nimenomaan se että suomalaisilla on jatkossa työtä

kuitenkin paineet menoleikkauksiin ja veronkorotuksiin vain kasvavat jos kuntarakenteen tai eläkejärjestelmän puolella ei onnistuta tekemään rakenteellisia uudistuksia

ehkä nimenomaan eläköitymisen takia tämän kasvaneenkin työttömyyden olosuhteissa tapahtuu sitä että ihmiset saavat työpaikkoja työmarkkinoilla on liikettä ja tämä on tässä vaikeassa tilanteessa positiivinen signaali

on totta kai totta että tämä tulivuorenpurkaus ja se että ei ole ollut mahdollista lentää matkailuelinkeinolle on suuri ja se vaikuttavat varmasti matkailuelinkeinoon merkittävällä tavalla

tällä hetkellä meillä on ministeriössä yhdeltä osa alueelta meneillään uudistustyötä joka koskee nimenomaan työttömyysturvan karensseja ja siitä teemme linjausratkaisut varmaan vielä joulukuun aikana

taantuma on kriisin lisäksi myös mahdollisuus

ilmastopolitiikan tavoitteiden vuoksi tulevina vuosikymmeninä koko kuluttamisen liikkumisen asumisen ja energiatuotannon infrastruktuuri on rakennettava uudestaan

tämä tulivuorenpurkaus on myös sellainen ylittämätön este että lentojen järjestäjille ei muodostu erillistä korvausvelvollisuutta lentomatkustajille esimerkiksi menetetyistä työpäivistä eli lentoyhtiöiden velvollisuudet kuluttajia kohtaan liittyvät nimenomaan tähän matkan järjestämiseen informaatiovelvollisuuteen ja huolenpitoon

oecdn raporttiin viitaten olen pahoillani siitä että en ole vielä tähän päivään mennessä vaikka raportti on ollut monta päivää olemassa saanut täsmällistä selvitystä siitä mitä siinä on laskettu

olisi suomelle suureksi eduksi jos me olisimme myymässä matalaenergiataloja energiatehokkuuskonsepteja ja älykkäitä liikenneratkaisuja eikä vain ostamassa niitä ulkopuolelta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pääministeri ei ole ehdottanut lakko oikeuden rajaamista ja se on järkevää koska lakko oikeus on vahva perusoikeus se on naulattu meidän perustuslaissamme ja meidän kansainvälisissä sitoumuksissamme

erillistä korvausvelvollisuutta kuluttajia kohtaan lentoyhtiöille tämän tapauksen poikkeuksellisuudesta ja siitä että se ei ole niiden syy ei muodostu

vihreä eduskuntaryhmä haluaa hallituksen valmistautuvan syksyn budjettiriiheen pohtimalla juuri sitä miten voimme vauhdittaa suomalaista osaamista vähähiilisen maailman rakentamisessa

arvoisa puhemies

vaelluskaloistamme valtaosa on uhanalaisia

sen sijaan työmarkkinoiden pelisäännöt ja neuvotteluvälit niissä varmasti tarvitaan tästä eteenpäinkin hiomista ja parantumista